toki hallitus on ajanut perustuslakiakin uhmaten isoja kiistanalaisia hankkeita kuten kunta ja sote uudistusta jääräpäisesti eteenpäin

niiden menestys ei kuitenkaan ole ollut hääppöinen ja kritiikkiä tulee melkein kaikilta asiantuntijatahoilta eikä näytä työryhmienkään työ olleen kovin helppoa

valitettavasti hallitus on saattanut osin suurilla valtionosuusleikkauksilla myös kunnat todella ahtaalle niin että ne joutuvat korottamaan veroja karsimaan palveluja ja jopa lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöään

viimeisin hallituksen yritys muuttaa suomen suuntaa on sen rakennepaketti

sekin valitettavasti näyttää jäävän melko vaatimattomaksi ja jopa pääministerin suulla lausuttuna sitä voidaan pitää enemmän toiveiden kuin todellisuuden ilmentymänä

työllisyyden paranemisen ja sen eteen tehtävien toimien tulee olla keskeisiä toimenpiteitä ja niihin tulee meidän kaikkien tähdätä

keskusta esittää usean miljardin euron kasvurahastoa jossa valtion roolia uuden työn luomisessa korostettaisiin ja pienille sekä keskisuurille yrityksille annettaisiin mahdollisuus terveeseen kasvuun

keskusta on esittänyt perustettavaksi infra oytä jota käytettäisiin suuriin julkisiin ja työllistäviin liikenneväylähankkeisiin

meillä on suuret ja runsaat uusiutuvat luonnonvarat ja niitä pitää hyödyntää järkevästi luonnonarvot huomioiden

nuoret on siis saatava nopeammin kiinni työelämään ja iäkkäämpien työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen tulee panostaa enemmän

keskustan esittämä kotikuntamaakunta malli on yksinkertaisin malli hoitaa ihmisten palvelut demokraattisesti ja ihmisten toiveita kunnioittaen

hallituksen esittämä laitoshoidon vähentäminen edellyttää erimuotoiseen palveluasumiseen hoiva ja ryhmäkoteihin kuntoutukseen kotiin tarjottaviin palveluihin ja omaishoitoon aivan uudella tavalla panostamista

keskustalla on oma selkeä vaihtoehtonsa ja tällä hetkellä sillä näyttäisi olevan myös kansalaisten laaja kannatus

suomi on mahdollisuuksien maa

kun tutustuu vakuussopimukseen ja valtioneuvoston antamaan tiedonantoon eduskunnalle niin esille nousee helposti useita kysymyksiä ja ajatuksia

ensinnäkin eduskunnalle ja meille edustajille on jäänyt todella hyvin lyhyt aika perehtyä tämän tärkeän asian asiapapereihin

valtioneuvoston tiedonanto on hyvin tekninen selvitys rahoituksesta ei niinkään poliittinen analyysi rahoituksen kohdentumisesta sen tarpeesta ja sen vaikuttavuudesta

hallituksen tiedonannossa olisi toivonut olevan selvitetty mitä esitetty sopimus merkitsee espanjalaisille siis tavallisille espanjalaisille espanjan valtiolle ja euroopalle tai mitä merkitsisi suomen mahdollinen poisjääminen sopimuksesta

keskusta ei vastusta uudistuksia sellaisia uudistuksia jotka tehdään alusta alkaen yhteistyöllä ja kaikkia osapuolia avoimesti kuullen

kuka valvoo mihin niin sanotun espanjan tukipaketin rahat tarkemmin menevät tai miten estetään mahdollinen valuuttapako jatkossa

kataisen hallituksen historiallista kuntauudistusta valmistellut rakennetyöryhmä on lähtenyt liikkeelle rakenteet edellä määrittelemällä ensin uusien kuntien rajat

eikö asiassa olisi voinut edetä juuri päinvastoin

ensin palvelut niiden turvaaminen ja järjestäminen ja vasta sitten sen mää rittely millaisilla rakenteilla ne voidaan järjestää

herää kysymys onko hallituksella näkemystä siitä onko uusia valtioita tulossa tukea tarvitsevien joukkoon ja mikä on hallituksen linja mahdollisiin uusiin tukipaketteihin

iltapäivällä keskustan puheenjohtaja edustaja sipilä kysyi useaan kertaan onko hallituksella edelleenkin piikki jatkuvasti auki vai meneekö se jossain vaiheessa kiinni

herää kysymys onkohan aikataulu liiankin kireä

nähtäväksi jää arvostaako ja kuunteleeko hallitus aidosti nyt siis kuntapäättäjien näkemyksiä asiasta

nyt ensi vuoden budjetin lähetekeskustelut käydään tilanteessa jossa suomalaisia huolestuttavat ja askarruttavat kotimaan työllisyys velka ja talousongelmien lisäksi myös pakolaisasiat

hallitus perustaa näkemyksensä työssäkäynti ja asioimisalueisiin sekä nojautuu eri alueiden ja kuntien väestökehityksen tulevaisuuden ennusteisiin

hallitus joutuu tekemään tässä tilanteessa vaikeita ikäviä ja meitä kaikkia koskettavia päätöksiä velkasuhteen kääntämiseksi paremmaksi

arvoisa puhemies

keskusta sanoo eulle kyllä

keskusta tukee suomen pysymistä eun jäsenenä

meillä kaikilla armeijan käyneillä miehillä ja naisilla on varmaan niitä omakohtaisia kokemuksia ja erittäin hyviä kokemuksia sieltä puolustusvoimista

nyt hallitus on lähtemässä ylhäältä käsin ohjaamaan rakenteiden muuttamista keskittämällä ja suuruutta ihannoimalla rakentamalla suomeen jopa maakuntien kokoisia kuntia

mutta ihan muutaman asian haluaisin tästä puolustusministeri stefan wallinin vastauksesta ottaa esille

vain siten voimme välttyä uusilta leikkauksilta

tästä voi helposti kysyä ovatko ministeri ja maamme hallitus todellakin sitä mieltä että puolustusvoimat ei tarvitse toimintaansa tämän enempää euroja

viime vuosina on tapahtunut paljon vapaaehtoisia kuntaliitoksia ja palveluita on järjestetty kuntien yhteistyöllä paremmin toimiviksi

arvoisa puhemies

vaikka oppositio on tänään paljon arvostellut talousarvioesitystä niin budjetti sisältää paljon hyviä päätöksiä

kuitenkin hallitus on asettanut puolustusvoimat tulevien vuosien määrärahoissa todella hankalaan tilanteeseen ja puolustusvoimat ovat olleet pakkotilanteessa tekemään näitä rajuja muutoksia

esimerkiksi omassa maakunnassani etelä karjalassa perustettiin yhteinen etelä karjalan sosiaali ja terveyspiiri sekä useita maakunnallisia yhteishankkeita

nyt hallitus esittää että nämäkään eivät ole riittäviä toimenpiteitä vaan tulisi perustaa yksi koko maakunnan kokoinen kaupunki etelä suomen suurin kaupunki

lisäksi ministeri toteaa että puolustusvoimauudistus käynnistettiin hallitusohjelman mukaisesti osana uuden turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelua

se olisi iso takaisku lähidemokratialle

eli siis voidaan todeta että se tapahtui ennen uuden turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon tekemistä

maakuntien kokoisten kuntien muodostaminen johtaa vääjäämättä reuna alueiden palvelujen häviämiseen reuna alueiden tyhjenemiseen ja keskuskaupunkien kovaan kasvuun

toimivat ja hyväkuntoiset kaikenasteiset tiet ja muut liikenneväylät ovat ihmisten asumisen turvallisen liikkumisen ja yrittämisen kannalta tärkeitä

suurkuntien sisällä varallisuus ja toimeentuloerot kasvaisivat

siis ensin tehdään nämä rajut muutokset ja sitten ne sisällytetään sinne selontekoon

talousarvioesityksen veromuutokset ovat kaiken kaikkiaan työllisyyden yrittäjyyden ja kasvun vahvistamiseen tähtäävät ja mielestäni erittäin hyviä esityksiä

arvoisa puhemies

herää kysymys onko tämä oikea järjestys

hallitus ei yksin pysty nostamaan suomea suosta vaan tähän tarvitaan koko maan ja kaikkien kansalaisten ja sopijajärjestöjenkin tukea

lisäksi vastauksessaan ministeri aivan oikein toteaa että puolustusvoimauudistuksella tulee olemaan huomattavia alueellisia vaikutuksia

arvoisa rouva puhemies

valiokunnan puheenjohtaja edustaja jalonen esitteli hyvin tuon liikenne ja viestintävaliokunnan yhteisen yksimielisen mietinnön

siksi keskusta on esittänyt oman yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen perustuvan palveluista lähtevän ihmisyyttä kunnioittavan mallin edustaja wallinheimo koska edustajat mäkinen ja mäntylä ovat

siksi rakennemuutoksen aluepoliittiset vaikutukset selvitetään perusteellisesti

tarvitsemme erittäin maltillisia palkkaratkaisuja ratkaisuja jotta saamme viennin vetämään ja kilpailukyvyn vastaavalle tasolle kilpailijamaiden kanssa

tästä herää kysymys miksi vasta tämän jälkeen

miksei niitä aluepoliittisia vaikutuksia ole selvitetty jo näitä karsimisia ja tätä rajua muutosta tehdessä tai oikeastaan ennen sitä

asiantuntijoiden näkemykset olivat aluksi aika kaukana toisistaan mutta sitten ne lähestyivät koko ajan ja päästiin myöskin sitten valiokunnassa yksimieliseen näkemykseen tästä

yritystenkin on kannettava vastuunsa suomen nousemisesta ja tämä tarkoittaa että yritysten on pyrittävä investoimaan suomeen työllisyyttä lisäävästi

lisäksi ministeri toteaa että hallitus on sitoutunut kääntämään valtion velkasuhteen laskuun vaalikauden loppuun mennessä ja hän toteaa että tähän välttämättömään vyön kiristykseen osallistuvat kaikki hallinnonalat

arvoisa puhemies

tosiasia kuitenkin on että kyllä puolustus jää voimat ovat

arvoisa puhemies

toivottavasti löydämme tässäkin asiassa yhteen hiileen puhaltamisen hengen

suomi nousee sopimalla

lisäksi ministeri korostaa että uudistuksen toteuttamisen ratkaisumalli on puolustusvoimien tarpeisiin ja hallitusohjelmaan perustuva

pitää kuitenkin tässäkin yhteydessä muistaa se että hallitus on määritellyt määrärahat tuleville vuosille ja puolustusvoimat ovat olleet tässä välttämättömässä toimenpiteessä

tähän jäi vielä pieniä hienosäätöjä ja toivon että niitä voidaan viedä sitten eteenpäin esimerkiksi siinä isossa ajokorttilainsäädäntöuudistuksessa joka käynnistyy heti ensi vuoden alussa

pidän erittäin valitettavana sitä että ministeri ei sinänsä hyvässä puheessaan ole kertonut kertausharjoitusten määristä tuleville vuosille

ja tähän loppuun haluan todeta että olen edustaja kanervan kanssa erittäin samaa mieltä siitä että puolustusvoimia ei tule enää jatkossa kiristää tämän enempää

talousarvioesityksen tämän kohdan leikkaukset kohdistuvat pääsääntöisesti työllisyyttä lisääviin kohteisiin ja näin ne ovat selvästi ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa

hallitusohjelmassa luvataan edistää haja asutusalueiden jätevesisäädösten toimeenpanoa tiedottamisen ja neuvonnan resurssien turvaamisella sekä edistää siirtoviemärihankkeita

keskustan mielestä näihin varatut määrärahat ovat kuitenkin täysin riittämättömät ja toivon vilpittömästi että jatkossa näihin hankkeisiin tärkeisiin siirtoviemärihankkeisiin löydettäisiin lisää rahoitusta mikäli sellaisia hankkeita on ja uskon että niitä löytyy

uusien hissien jälkiasentaminen on kannatettavaa mutta nyt esitetyt tukieurot ovat liian vähäiset ja valitettavaa on että hissien peruskorjauksien määrärahat on poistettu

energia avustusten leikkaus estää kuitenkin lämmitystapamuutokset jotka edistäisivät siirtymistä tuontienergiasta kotimaisen energian käyttöön

hallituksen tulisikin omilla toimillaan myös pyrkiä tasaamaan rakentamisen kustannusvaihteluita valtion tukemalla asuntotuotannolla

sitten kun on paljon puhuttu näistä rakentamisen kustannuksista niin tosiasia on että samanlainen talo erilaiselle maaperälle rakennettuna on kustannuksiltaan erilainen ja kyllä tosiasiassa tonttikustannukset ja maaperäkustannukset vaikuttavat suuresti rakentamisen kustannuksiin

yksi tärkeä asia omasta mielestäni on se että hallitusohjelmaan on kirjattu että selvitetään mahdollisuudet luopua yleisistä väestönsuojien rakentamisvelvoitteista ja toivon että tätä selvitystyötä pikimmiten ensi vuoden alusta selvitetään ja katsotaan voidaanko sillä myöskin edetä

myöskin hallitusohjelmaan kirjatun asuntopoliittisen toimenpideohjelman josta on sinne hallitusohjelmaan kirjattu että se valmistuisi tämän vuoden loppuun mennessä mutta ministeriltä kuulimme että nyt on asetettu tavoitteeksi sen valmistuminen ensi vuoden tammikuun aikana laatiminen ja toteutuminen on tärkeä asia myöskin tulevaisuuden rakentamisessa

on myös varmasti hyvä tarkastella milloin energiansäästömääräykset ja niistä aiheutuvat kustannukset ylittävät järkevän tason tai oikeastaan sen tason kun niillä saatavaa hyötyä verrataan niiden materiaalin tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin milloin se rajapinta saavutetaan

itse olisin toivonut että tälle osiolle olisi löytynyt enemmän euroja tässäkin tapauksessa

edustaja pakkanen oikeastaan jo kertoi asian mutta kun edustaja hakanen tiedusteli tätä polttoainekysymystä polttoaineverolakia niin valiokunnassa kun tätä myöskin käsiteltiin ja kysyttiin me emme ole puuttuneet tähän ollenkaan niin että se nykyinen käytäntö säilyy edelleen

tässä on kosketettu ainoastaan ajokorttia millä voi ajaa tulevaisuudessa ja sitten traktoreiden nopeuksia ja traktoriluokkia mitä on tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

tosiasia on että hallitus joutuu tässä taloustilanteessa tekemään kipeitäkin päätöksiä päätöksiä jotka eivät varmasti miellytä kaikkia kuten tänään olemme kuulleet